työttömyyden pitkittyminen heikentää työllistymismahdollisuuksia jatkossa ja lisää syrjäytymisriskiä

mikä on se perimmäinen syy

arvoisa puhemies

talousarvioesityksen täydennys on minulle suuri pettymys

monissa eu maissa tuotanto on kääntynyt jo nousuun

puheet siitä että me luopuisimme elvytystoimista ovat vastuuttomia

minun mielestäni hallituksessa ministeri pekkarinen on puhunut ihan oikean suuntaisista asioista kun hän on esittänyt voimakkaampia elvytystoimia

työttömyyden nousun torjunnan pitäisi kuitenkin olla hallituksenkin talouspolitiikan ykkösprioriteetti

me olemme menettäneet erittäin paljon työpaikkoja ja näyttää siltä että työllisyyskehitys heikkenee edelleenkin

työllisyys on toistaiseksi heikentynyt erityisesti teollisuudessa ja rakennustoiminnassa mutta tämä negatiivinen kehitys on siirtymässä enenevässä määrin myöskin palveluihin sekä julkiselle sektorille kuntiin ja valtiolle

tässä tilanteessa vähintä mitä me voisimme tehdä on huolehtia siitä että julkinen sektori eli valtio ja kunnat eivät omalta osaltaan heikennä tilannetta

tämä edellyttää ensinnäkin sitä että valtion tuottavuusohjelma jäädytetään toistaiseksi sekä sitä että kunnille lisätään valtionosuuksia

voidaan sanoa että hallitus on omilla toimillaan pakottanut kunnat tekemään niitä toimenpiteitä mitä hallitus ei itse tee eli kunnat joutuvat korottamaan veroprosenttejaan kunnat velkaantuvat kunnat lomauttavat henkilöstöään kunnat leikkaavat palvelujaan

se on tässä tilanteessa aivan riittämätöntä eli kunnat ilman muuta tarvitsisivat tuntuvan valtionosuuslisäyksen

se tulee leikkaamaan kulutuskysyntää ja kunnallisvero jakoverona kohdistuu erittäin voimakkaasti myös pieni ja keskituloisiin ja vähentää näiden kulutusmahdollisuuksia

en jaksa ymmärtää mikä logiikka on siinä että hallitus keventää progressiivista valtion tuloverotusta ja samaan aikaan pakottaa kunnat nostamaan omaa tuloveroprosenttiaan joka on jakovero

tämä on erittäin suuri tulonsiirto pieni ja keskituloisilta suurituloisille

silloin työttömiksi jääneitä ihmisiä on vieläkin työttöminä

eli nyt olisi äärettömän tärkeää huolehtia työttömiksi ja lomautetuiksi joutuneiden ihmisten työmarkkinakelpoisuudesta ja erityisesti olisi syytä kiinnittää huomiota nuoriin mihin ed

nurmikin edellä viittasi

nuori syrjäytynyt tulee maksamaan yhteiskunnallemme todella paljon

meillä erityisesti metsäteollisuus on ollut suurissa vaikeuksissa mutta hallituksen toimenpiteet metsäteollisuuden kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi ovat jääneet kyllä erittäin vaatimattomiksi

nopeasti meidän pitäisi poistaa sähkövero meidän pitäisi huolehtia puun hankinnasta että se sujuu ja meidän pitäisi tehdä aivan erilaisia panostuksia logistiikkaan muun muassa ratojen akselipainoihin meriväyliin tämän tapaisiin asioihin

ne suoraan vaikuttaisivat metsäteollisuuden kustannuksia alentavasti

siitä on nyt jo selviä viitteitä turussa ja varmaan niitä tullaan näkemään myöskin muilla telakkapaikkakunnilla

eli meriteollisuuden osalta tarvittaisiin todella nopeasti toimenpiteitä

eli olisi tärkeää että kaikki tämmöiset tukimuodot saataisiin läpinäkyviksi

arvoisa puhemies

miedolle täytyy todeta että jos te ette pääse tällä laskuopillanne oikeaan tulokseen niin käyttäkää ensi kerralla vaikka elon laskuoppia tai mahdollisesti kallion laskuoppia

arvoisa ministeri ei todellakaan tarvita mitään kokonaisverouudistusta siihen että ensi vuonna ei jätetä keventämättä suurituloisimpien marginaaliveroa

ja mitä tulee vielä yritysten kilpailukykyyn sen turvaamiseen niin nyt ei todellakaan tarvita mitään selvityksiä vaan konkreettisia toimenpiteitä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi

se ei nyt vaan riitä

arvoisa puhemies

vaikka te arvoisa ministeri vakuutatte että tätä paras hanketta jatketaan määrätietoisesti ei voi välttyä vaikutelmalta että hyvin ja ripeästi alkaneesta paras hankkeesta on vauhti hiipunut puhti on poissa

aluehallinnon uudistaminen on perusteltua

on myös helppo yhtyä aluehallintouudistuksen yleistavoitteeseen että pyrkimyksenä on luoda kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksekkaasti toimiva aluehallinto

siitä kertovat ne useat kuntaliitokset joita on tehty

aluehallinnon on pystyttävä vastaamaan hyvin asiakkaiden erilaisiin ja monimutkaisiin palvelutarpeisiin ottaen samalla huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

ne keventävät hallintoa tuovat tätä kautta säästöjä mutta meillä on myöskin tutkimustietoa siitä että liitoskuntien palvelujen tuottamiskustannukset ovat hieman alhaisemmat kuin ei liitoskunnissa

kuinka hyvin tässä onnistutaan se jää nähtäväksi

me tarvitsemme palvelujen tuottamisessa parempia käytäntöjä niiden omaksumista tehokkaampia ja tuottavampia tapoja mutta peräisin myös sitä että valtion kyllä pitäisi vihdoin ja viimein tosissaan pidättäytyä siitä että kunnille ei osoiteta uusia palveluja uusia tehtäviä

mielestäni nyt ei pitäisi hosua vaan aikaa täytyy ottaa huolelliseen valmisteluun jotta saadaan aikaan hyviä ja kestäviä ratkaisuja

näin niitä vaan on tullut joka vuosi

tässä hallituksen esityksessä lähdetään siitä että maakuntien liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä vahvistetaan ja lisätään

liitoille ollaankin siirtämässä vetovastuuta pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden alueellisessa ennakoinnissa alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnassa sekä laaja alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelussa

lisäksi maakuntien liitoille on tarkoitus siirtää eräitä nykyisin lääninhallituksille kuuluvia opetustoimen sekä sosiaali ja terveystoimen rakennerahastotehtäviä

nämä tehtävät epäilemättä soveltuvat hyvin maakuntien liitoille mutta itse olisin odottanut huomattavasti merkittävämpää tehtävien siirtoa

samanaikaisesti maakuntaohjelmista ja niiden toteuttamissuunnitelmista maakuntien ja valtion välillä käytävä neuvotteluprosessi on täysin uudistettava aidoksi ja merkittäväksi neuvotteluksi

nythän nämä keskustelut painetaan niin että nämä keskustelut ovat olleet mitäänsanomattomia kahvittelutapaamisia

aluehallintouudistuksen yhteydessä pitää huolehtia myös siitä että hallitusohjelman mukaisesti maakunnan kehittämisrahaan tehdään vuosittain merkittävä tasokorotus

erityisen tärkeä maakunnan kehittämisrahan korottaminen on tulevina vuosina kun eun rakennerahastojen määrä todennäköisesti entisestäänkin pienenee joillakin alueilla saattaa loppua kokonaankin

yhteistoiminnan tiivistäminen maakuntien kesken on sinänsä perusteltua mutta pidän tärkeänä myös että yhteistoiminta alueet eivät muodosta maahamme uutta hallintotasoa joka kaventaa nykyisten maakuntavaltuustojen päätäntävaltaa

lähtökohtaisesti yhteistoiminta alueiden hallinnon pitäisi olla mahdollisimman kevyt ja yksinkertainen esimerkiksi joko maakuntavaltuustojen tai maakuntahallitusten yhteispäätäntämenettely

aluehallintovirastojen osalta haluan todeta että on tärkeää sijoittaa aluehallintoviraston toimintoja tarkoituksenmukaisella tavalla eri puolille toiminta aluetta

arvoisa puhemies

pidän tärkeänä että jokaiselle elinkeino liikenne ja ympäristökeskukselle laaditaan oma strateginen tulossopimus kaikkien vastuualueiden osalta

nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen ensisijaisena tavoitteena on laajentaa euroopan unionin rakennerahastojen varoista rahoitettua toimintaa tekemällä mahdolliseksi rakennerahastoista osarahoitettujen varojen käyttämisen finnvera konsernin pääomasijoitustoimintaan

finnvera oyj toki on jo aiemmin harjoittanut pääomasijoitustoimintaa lähinnä pääomalainojen muodossa

satakunta on toinen josta se puuttuu vaikka perusteita kyseiselle vastuualueelle juuri satakunnassa on yllin kyllin

tämä eakrn varoihin perustuva sijoitusten muodossa tapahtuvan pääomasijoitustoiminnan käyttöönotto käytännössä merkitsee sitä että alueellisen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen toimenpideohjelman toteuttamiseen tulee uusi rahoitusväline

mielestäni eduskunnan tätä hallituksen esitystä käsitellessään tulee tehdä selkeä linjaus siitä että jokaisessa elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksessa on ympäristö ja luonnonvarat vastuualue

pitkälti kotikutoisen byrokratian takia maassamme on ollut vaikeuksia täysimääräisesti hyödyntää aluekehitysrahaston varoja

niinpä kaikki sellaiset uudet tavat joilla voidaan järkevästi ja yhteiskunnallemme lisäarvoa tuottavasti hyödyntää eun aluekehitysvaroja ovat tervetulleita

nämä varat jaetaan suuralueittain

mielestäni jako suuralueittain on perusteltu koska myös eu ohjelmia toteutetaan tällä aluejaolla

sinänsä tämä uudistus ei tuo jakoon uutta rahaa vaan pääomatoimintaan tarkoitetut varat otetaan nykyisten alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite toimenpideohjelmien ohjelmakehyksistä

kuitenkin tehokkaasti kohdennettuna pääomasijoitustoimintaan jaossa olevilla miljoonilla on mahdollisuus parantaa yritysten kilpailukykyä ja luoda uusia työpaikkoja

näenkin että parhaimmillaan pääomasijoitustoiminta turvaa alueella alkavien innovatiivisten pk yritysten omapääomaehtoista rahoitusta ja tuo sijoitusten lisäksi lisäosaamista myös hallitustyöskentelyyn

käytännössä tämän eakr pääomasijoitustoiminnan hoitaa aloitusrahasto vera oy jolla on mahdollisuus tehdä sijoituksia nykyistä laajempaan kohdeyritysjoukkoon ja nykyistä suuremmalla riskillä

tämä on mahdollista koska pääomasijoitustoiminnan osalta kriteerit ovat väljemmät muun muassa kasvuodotusten ja innovatiivisuuden osalta kuin vera oyn nykyinen sijoituspolitiikka edellyttäisi

arvoisa puhemies

meillä valtio myöskin panostaa kaivoshankkeiden infraan alan työntekijöiden koulutukseen sekä hankkeiden rahoitukseen

arvoisa puhemies

eakr varojen pääomasijoittamiseen liittyy niin sanottu palautuvien varojen uudelleensijoittamisvelvoite jonka mukaan sijoituksista palautuvat varat on sijoitettava uudelleen samalla alueella

kun tilanne on tämä on äärimmäisen tärkeää että meillä on ajantasainen lainsäädäntö jotta kaivostoiminnan haitat pystytään mahdollisimman hyvin välttämään samalla kun turvataan kaivostoiminta joka käsittääkseni on muodostumassa yhä tärkeämmäksi niin taloudellisti kuin työpaikkojenkin luojana

mielestäni tämä on maakunnille tärkeä asia

kaivostoimintaankin liittyen uusiutumattomia luonnonvaroja mineraaleja pitäisi käyttää säästeliäästi

käyttöä voidaan vähentää sekä säästämällä että kierrättämällä mutta koska näiden mahdollisuudet ovat rajalliset niin tiedän että uusia kaivoksia tullaan avaamaan ja yhä köyhempiä malmiesiintymiä tullaan teknologian edistymisen myötä hyödyntämään

petri salo uskon että poliisijärjestössä tiedetään mikä on tilanne kentällä

mielestäni tässä kaivoslakiesityksessä hyvää on se että kaivoshankkeiden ympäristövaikutukset voidaan ottaa entistä paremmin huomioon

täällä on viitattu tehtyyn poliisibarometriin ja kyllä se kertoo selkeästi että huomattavasti suurempi osa kansalaisista on sitä mieltä että hälytys ja valvontapalvelut ovat viime aikoina heikentyneet pikemminkin kuin parantuneet

on tärkeää että toiminnasta aiheutuvia haittoja ihmisten terveydelle elinoloille luonnon monimuotoisuudelle pohjavesille ja rakennetulle ympäristölle voidaan vähentää

arvoisa puhemies

tämä sama koskee lupapalveluja

kaikkinensa tämä kaivoslakiesitys on tasapainoinen kompromissi

jos katsotaan heidän mielipiteitään tulevaisuudesta niin huomattavasti suurempi osa kansalaisista uskoo että ne tulevat edelleen heikentymään siis huomattavasti suurempi osa uskoo näin

siinä on pystytty hyvin yhdistämään erilaisia

eu edustaj

nyt tämä budjettikirjaus mahdollistaa myöskin poikkeavan toiminnan

me tarvitsemme myöskin suurempia panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen myös puolustushallinnon osalta samoin lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä

meidän yritystemme pitäisi olla enenevässä määrin euroopan puo lustusviraston teknologiahankkeissa ja meille tietysti tämä pohjoismainen puolustusväline ja materiaaliyhteistyö on hyvin luontevaa

mielestäni erityisen hienoa on se että tämä esitys saadaan käsittelyyn tänä vuonna jolloin vietämme ykn luonnon monimuotoisuuden teemavuotta

haluaisin siltä osin kysyä ministeri häkämieheltä miten te näette tämän tilanteen nyt varsinkin kun norja päätyi lentokonehankinnoissaan yhdysvaltalaiseen vaihtoehtoon

mielestäni kansallispuistot ja suojelualueet ovat sitä ihmisten positiivista toimintaa jolla luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää

selkämeren kansallispuiston perustamisella saadaan pysyvän suojelun piiriin huomattava jakso pohjanlahden meri ja saaristoluontoa

kuten esityksen perusteluissa todetaan selkämeren kansallispuisto olisi vedenalaisten luontotyyppien kuten riuttojen ja särkkien sekä näillä esiintyvien luonnonkalakantojen ja muiden eliölajien suojelun kannalta puistoverkossamme aivan omaa luokkaansa

kulutuksen ja päästöjen kannalta on myös merkityksellistä että autoistuminen maailmassa lisääntyy edelleen nopeaan tahtiin

tässä valmistelussa on erilaisiin kiistakysymyksiin kyetty löytämään ratkaisut yhteistyössä ympäristöhallinnon ja metsähallituksen edustajien kesken

euroopan unionissa omaksuttu liikennebiopolttoaineiden asteittainen nostaminen on toimintatapa joka pakottaa biopolttoaineiden tuotannon lisäämiseen

mielestäni valmistelussa on todellakin satakunnan osalta onnistuttu erinomaisesti sillä vaikka sielläkin erilaisia pelkoja ja epäilyjä on ollut niin neuvotteluin keskusteluin ja tiedottamalla on saatu aikaan satakunnan osalta toimiva lopputulos

hyvänä linjauksena pidän myös sitä että sekoitusvelvoitteen toteuttamisessa käytetään tuplalaskentaa kestävällä tavalla tuotettujen biopolttoaineiden osalta

parhaimmillaan liikenteen biopolttoaineilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä varmistaa tarvittavan energian saatavuus lisätä omavaraisuutta sekä parantaa työllisyyttä

biopolttoaineilla voi siis olla monia positiivisia vaikutuksia jos niitä tuotetaan kestävällä tavalla

tällä kansallispuiston perustamisella kyetään edistämään myös luonnonkalakantojen säilymistä elinvoimaisina ja näin turvataan ammattikalastuksen säilyminen alueella

kolikon toinen puoli on sitten se että biopolttoaineiden laajamittainen tuotanto saattaa aiheuttaa merkittäviä ympäristöllisiä ja sosiaalisia ongelmia

satakunnassa odotamme luontoarvojen ja luonnon monipuolisuuden säilymisen lisäksi lisääntyvää luontoturismia

ruoan hinnannoususta hyvä esimerkki on yhdysvalloista jossa biopolttoainepäätös nosti maissin hintaa siinä määrin että meksikolaisilla viljelijöillä ei ollut enää varaa ostaa peruselintarvikettaan